arvoisa puhemies

lapsen hyvinvoinnin kannalta päivähoidossa on todella tärkeätä että hänet voidaan huomata yksilönä ja että hän voi olla osana lapsiryhmää niin että hänet otetaan mukaan leikkeihin ja sen tähden näen että se että ryhmäkoosta säädetään on ehkä tämän lain tärkein uudistus ja paras vahvuus

arvoisa puhemies

nyt on erittäin tärkeä tukea suomalaista työtä ja keskeinen asia siinä on pienyrittäjyys

pk yrittäjät ovat suurtyöllistäjiä vaikka työllistäminen on aina pienelle yrittäjälle riski

nyt pitäisikin miettiä niitä toimenpiteitä joilla pienyrittäjien työllistämisriskiä voitaisiin alentaa

olenkin iloinen että laki ehti eduskuntaan vaikkakin on paljon vielä puutteita esimerkiksi varhaiskasvatuksen määrittelystä on moni edustaja täällä hyvin puhunutkin

ymmärrän sen että koulutettuja lastentarhanopettajia tarvitaan päivähoidossa tämän pedagogiikan osaamisen kannalta mutta joka tapauksessa lapsen kannalta on tärkeää se että hänellä on riittävästi hoitavia käsiä ja sylejä

ne ovat erityisesti naisyrittäjyydelle naisvaltaisilla aloilla iso menoerä

voisiko olla mahdollista että vanhemmuuden kustannukset jaettaisiinkin tasan kaikkien työnantajien kesken tai vaihtoehtoisesti maksettaisiin yhteisistä verovaroista

esimerkiksi kun espoossa aikoinaan oli laitosapulaisia päiväkodeissa he auttoivat kurahousujen pukemisessa ja siivosivat kuraeteisiä ja oksennuksiakin mutta joka tapauksessa he olivat lapsille hoitajia

arvoisa puhemies

tällä hallituskaudella on erinomaista tämä uusi vihreän talouden pakettikokonaisuus joka jakaantuu ministeri niinistön ja ministeri häkämiehen kesken

nyt on tehty se virhe että kun siivous on ulkoistettu lastentarhanopettajat kuormittuvat eivätkä jaksakaan enää ja on huomattu että lasten hoidossa tarvittaisiin enempi sylejä

arvoisa rouva puhemies

pitkäaikaistyöttömyys sekä nuorisotyöttömyys lisääntyvät hälyttävällä vauhdilla

ympäristöpuolella vihreän talouden rahoja käytetään muun muassa ilmastolain selvityksiin ilmastopaneeliin ja kehittämis ja kokeiluhankkeisiin joista on mainittu muun muassa kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma sekä jätteiden kierrätyksen kokeiluhankkeet

kuulisin mielelläni ministeriltä arviota tämän ohjelman kokonaisuudesta ja joitakin ajatuksia siitä minkälaisia konkreettisia kehittämishankkeita on suunnitteilla tai käynnissä

kun ottaa huomioon että työllistämisasteen nosto juuri parantaisi kestävyysvajetta ja parantaisi kansantaloudenkin tilaa ja ehkäisisi väestöä valumasta pitkäaikaistyöttömyyteen niin kyllä tähän tulisi panostaa

itse asiassa tämä on myös merkittävä tulevaisuuskysymys suomelle ja tärkeä työllisyyskysymys mihin jo edellinen puhuja edustaja filatovkin viittasi

selonteko tuo esiin joitakin seurauksia

arvoisa puhemies

voidaan todeta että kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä mutta kauppiasyrittäjät erityisesti pienyrittäjät sekä kauppojen työntekijät nostavat esiin epäkohtia joihin tulee hakea parannusta eduskuntakäsittelyssä

nyt kun kaikki ryhmät lähestulkoon kannattavat sitä että ansiosidonnaista voisi käyttää starttirahana niin lämpimästi kannatamme myös me vihreät että hallitus antaa pikimmiten tällaisen esityksen

kysyn myös paikalla olevilta ministereiltä miten edistyy työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen esimerkiksi perustulokokeilu

tätä hetkeä on odotettu kauan

vuokrasopimukset ketjusopimukset tai kauppakeskusten johdon päätökset voivat evätä kauppiasyrittäjän vapaan mahdollisuuden valita aukiolonsa

menetel mien epävarmuus on todella todettu käytännössäkin

yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista velvoittaa edistämään ihmisoikeuksia yhdenvertaisuutta sekä esteettömyyttä

siksi esimerkiksi yhteydenotot työterveyshuoltoon ovat semmoinen tärkeä kriteeri ja hälytysmerkki päättäjille ryhtyä toimenpiteisiin

sen lähtökohtina ovat myös sukupuolten välinen tasa arvo erilaisuuden kunnioittaminen vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten lasten oikeuksien kunnioittaminen

samaten oireilevien ihmisten kertomukset on otettava vakavasti sillä vakava altistuminen ja oireilu johtavat pahimmillaan työkyvyttömyyteen

yksi tosi tärkeä asia tässä on se että nimettäisiin vastuuhenkilöt vastaamaan työn laadusta

työmaille tarvitaan tällaisia kosteusvalvojia ja täällä on aikaisemmin puhuttu nopean rakentamisen riskeistä ja siitä että rakenteet eivät ehdi kuivua

liikkeen auki pitämisen vaatimus on kohtuuton kun huomioidaan sekin että selvä enemmistö kauppakeskusten yrittäjistä kertoi ettei myymälän aukiolo ole sunnuntaisin kannattavaa

jos esimerkiksi kuljetuskyytimäärä on rajoitettu nuori ei aina pääse kaverien kanssa ulos tai harrastamaan vaikka mieli tekisi

lähikauppojen suosiminen on hyvää sosiaali ja terveyspolitiikkaa

yleissopimus on edellyttänyt muun muassa tahdonvastaisen laitoshoidon kieltämistä ja sitä että jokaisella on oikeus asua millä paikkakunnalla haluaa

valtiovarainvaliokunta kuuli budjettikäsittelyssä vammaisjärjestöjä

palvelualojen ammattiliiton pamin selvityksen mukaan kaupan alan henkilöstö kokee aukioloaikojen laajentumisella olleen negatiivisia vaikutuksia työn ja perhe elämän yhteensovittamiseen harrastamiseen työn turvallisuuteen ja kulkuyhteyksiin

moni omistus on perustunut alueellisten työpaikkojen säilyttämiseen

muutos toki vaikutti koko elintarvikeketjuun joten elintarvike ja kuljetustyöntekijät kohtaavat samoja haasteita kuin kaupan työntekijät

esteellinen ympäristö on syrjintää

arvoisa puhemies

se on niin suuri ympäristöongelma että tarvitaan laaja valikoima erilaisia myönteisiä ohjauskeinoja väestön vähentämiseksi ja kestävien investointien tukemiseksi

valtio on pumpannut rahaa myös talvivaaraan mutta nyt viimein on aika vetää johtopäätökset enempien tappioiden välttämiseksi ja ajaa kaivos hallitusti alas

meillä esiintyy jatkuvasti vammaisiin kohdistuvaa syrjintää esimerkiksi työn ja palvelujen saannissa koulutuksessa ja esteettömyydessä

näin ollen tarvitaan jatkossakin kunnianhimoiset tavoitteet sekä päästövähennykselle että uusiutuvan energian osuudelle että energiatehokkuuden lisäämiselle

epäsäännölliset työajat vaikuttavat perheiden arkeen

vammaisten ihmisten oma ääni ohitetaan usein myös sellaisessa päätöksenteossa jolla on vammaisten ihmisten elämään merkittävä vaikutus

myös kestävän tulevaisuuden ja uusien kasvualojen pitää näkyä sijoituspäätöksissä

arvoisa herra puhemies

kouluterveydenhuolto on tärkeää ennaltaehkäisyä

sopimus vahvistaa vammaisten ihmisten oikeussuojaa ja osallisuutta

jos lapsen mahaan sattuu hän voi mennä tutulle kouluterveydenhoitajalle ja terveydenhoitaja voi myös huomata jos lapsella on muitakin huolia taustalla

selonteossa linjataan myös se että pientuotantoon ja sen edistämiseen tarvitaan jotakin uutta keinoa koska tämä on sellainen osa alue mitä ei suomessa ole riittävästi vielä edistetty

jokapäiväinen ruoka haetaan kaupoista joten monille laajentunut palvelu on ollut hyvä asia

kehitysyhtiö ei ole taikatemppu työpaikkoihin

on huolestuttavaa että oikeuskansleri jonkka on nyt lähettänyt ministeriöön selvityspyynnön siitä että oppilashuollon laatusuositukset eivät toteudu

hallitus ei edes peittele hinkua myydä niitä yhdeksää yhtiötä joita kokonaan tai osittain siihen siirretään

kysymys on myös siitä edistämmekö materialistista elämäntapaa jossa ei ole mitään eroa siinä mikä viikonpäivä on sillä aina on ostosparatiisi auki

kysyisin ministeri vapaavuorelta

nuorten syrjäytyminen on inhimillinen tragedia mutta jokaisen nuoren syrjäytyminen maksaa myös yhteiskunnalle miljoona euroa

julkisella vallalla on velvollisuus myös lisätä vammaistietoisuutta

selvimmin muutos on vaikuttanut alan työntekijöiden ja pienyrittäjien tilanteeseen

kysyisin arvoisalta vastaavalta ministeriltä

on tärkeää huomata että kyse on myös uusista oikeuksista

eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmässä on ollut huoli ratifioinnin etenemisestä koska eduskunnassa lainsäädäntökin on vielä haasteellisessa vaiheessa

kaupan liitto ja pam ovatkin kehittäneet verkko opetusaineistoa asiakkaiden taholta tulevien uhkien torjumiseksi

monella vanhuksen omaisella on ollut huoli siitä että kun halutaan että vanhukset asuvat mahdollisimman pitkään kotona ja selviävät siellä niin kuitenkaan kotiin vietävät palvelut tukipalvelut eivät ole olleet riittäviä jotta vanhuksella on turvallinen ja hyvä olla omassa kodissaan

haikailu arktisen öljyteollisuuden pönkittämiseksi on sulaa hulluutta

osa aikaiset pienipalkkaiset naiset hyötyisivät esimerkiksi siitä että osa aikaisen päivähoidon mahdollisuuksia lisätään ja sen hintaa alennetaan

hän ei tosiaan koskaan valittanut osaansa eikä aikoinaan ollut edes omaishoidon tukeakaan mutta lähipiiri kyllä huomasi miten haastavaa iäkkäälle ihmiselle oli huolehtia kehitysvammaisesta läheisestään

mitä hallitus tekee vanhusten aseman parantamiseksi

mutta miksi antaisimme kaikki valtuudet kehitysyhtiölle tuntematta suunnitelmia

arvoisa puhemies

haluan kysyä euturkki sopimuksesta

vihreät eivät kannata uuden kehitysyhtiön perustamista järjestelyjen peittämiseksi

ykn pakolaisjärjestö ja amnesty ovat arvostelleet sopimusta

vaadimme avoimuutta eettisyyttä luontoarvojen turvaamista uusia työpaikkoja suuntaamista uusille aloille kuten kiertotalouteen vihreisiin keksintöihin uuteen uusiutuvaan energiaan

on todella tärkeätä että tällä tiellä jatketaan että kouluterveydenhoitajia palkataan lisää

turkin kyky käsitellä turvapaikkahakemuksia on koetuksella

mutta kysyisin kun nuorelle on todella tärkeää se että apu tulee nopeasti tartutaan heti toimenpiteisiin silloin kun hätä on suurin

suomi on pohjoinen saari jossa ihmiset haluavat liikkua rautateillä syödä oman maan ruokaa ja elää turvallisessa yhteiskunnassa jossa energiahuolto ja sähkönjakelu toimivat

jotta yksi syyrialainen voi päästä eurooppaan onko jonkun toisen riskeerattava henkensä merellä

mitenkä toimii yhteistyö kouluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan koululääkärin ja koulupsykologin välillä silloin kun lapsi on todella hädässä ja tarvitsee nopeasti apua

miten toimii moniammatillinen yhteistyö

miten käy teltoissa hytiseville lapsille naisille ja vanhuksille makedonian ja kreikan rajalla

eu päämiesten julkilausumassa vakuutetaan että ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta noudatetaan

tämä osoittaa kuinka herkkä kysymys huoltovarmuus lopulta on

miten suomi aikoo varmistaa että hädänalaiset ihmiset pääsevät turvaan

ministeri haaviston aikana lisättiin valtionyhtiöiden verojalanjäljen avaamista mikä on toteutettava täysimääräisesti